arvoisa puhemies jos saan vielä jatkaa loppuun

ammatillisessa koulutuksessa keskeyttäminen on pääsääntöisesti näinä aikoina negatiivista mutta finanssikriisin aikana nähtiin että siellä oli myös niin sanottua positiivista

kun terho puhui siitä että nyt on saatu kansan mandaatti viedä näitä uudistuksia läpi esimerkiksi näitä pakolla toteutettavia palkanalennuksia muistanko oikein että timo soini sanoi ennen vaaleja että työmies on palkkansa ansainnut

meillähän on kansainvälisestikin katsoen erinomaisen hyvällä tasolla huoltovarmuus ja sen takia tämänkaltaiset esitykset ovat kannatettavia

tässä olisi nyt pöydässä vaihtoehto jollainen olisi esimerkiksi näille sijoitusvakuutuksille asetettava pieni vero joka voitaisiin käyttää vaikkapa toisiin veronalennuksiin vaikkapa siihen eläkkeensaajien veronalennukseen jonka kokoomus vaalien alla lupasi mutta jota ei toteuttanut

me tuemme tätä eduskunnan lakivaliokunnan mietintöä

eli minä en näkisi näitä nyt toisiaan poissulkevina asioina

viime viikolla helsingin sanomien sote keskustelussa professori jussi huttunen totesi että hallituksen ajamassa markkinamallissa on kaksi suurta uhkaa

tosin on syytä muistaa että huoltovarmuusmaksut maksetaan joka päivä siellä bensapumpulla

ja kun teidän sloganinne oli että sitä saa mitä tilaa niin kysyn nyt neljännen kerran olen aikaisemminkin kysynyt kuka nämä palkanalennukset teiltä tilasi ja mistä sen tilauksen voi perua

ei ainoastaan huutaa lisää resursseja vaan kuten esimerkiksi nuorisoasiain neuvottelukunta otti kantaa tässä taannoin että oppilaitoksissa pitäisi myös nähdä muutkin kuin se opinto ohjaaja oppilaiden ohjaajina eli miten sitä voitaisiin tehostaa kokonaisvaltaisesti tätä on syytä kehittää koska en usko että sinänsä vain opinto ohjaajia lisäämällä jatkuvasti tämä tulee kuntoon vaan myös jatkuu koko talven

arvoisa puhemies

edustaja lindström tässä peräänkuulutti nopeaa reagointia ja oikeastaan sitä että pitää tehdä niitä toimia jotka toimivat ja pitää levittää niitä

ensinnäkin tavoite palveluiden integraatiosta eli niistä paremmista palveluketjuista ei toteudu ja mitä pidemmälle tämä malli viedään sitä korkeammaksi kustannukset nousevat

arvoisa puhemies

täytyy selvyyden vuoksi sanoa että eihän kukaan täältä oppositiosta ainakaan minun tietääkseni ole sellaista esittänyt että nyt tässä sille microsoftille pitäisi tehdä joku tukipaketti kysehän on näistä ihmisistä

minun täytyy vähän kyllä liittyä näihin pia viitasenkin mainitsemiin hämmästyksiin tässä että kun viime vaalikaudella täällä perussuomalaiset niin innokkaasti puhuivat tästä polttoaineverosta ja kovasti olivat sitä mieltä että bensan hintaa pitäisi saada alas niin nyt kun tästä olisi hyvä mahdollisuus keskustella tämän asian yhteydessä kun tämä tähän relevantisti liittyy täällä perussuomalaiset haluavatkin puhua aivan muista asioista

mitä aiotte tehdä aiotteko jatkaa tätä työllisyyden kuntakokeilua ja aiotteko turvata resurssit siihen

täällä haluaa edustaja kankaanniemi puhua leikkauksista ja edustaja elo halusi puhua maahanmuutosta

arvoisa puhemies

ja yhteen kysymykseen me olemme jääneet vaille vastausta

aiheuttaako tämä muutoksia hallituksen päätöksissä työttömyysturvan leikkauksiin suoja aikojen poistamiseen työllistämismäärärahoihin

on toki niin että hallitusohjelma on aina eri puolueiden välinen kompromissi eikä tietenkään mikään puolue sinne aina sellaisenaan omaa ohjelmaansa saa

mikä hoito jää antamatta

arvoisa puhemies

sdp on valmis yhteistyöhön sote uudistuksessa

hän totesi

yhdenkään vakavasti hallitukseen pyrkivän puheenjohtajan ei pidä antaa löysiä vaalilupauksia

jonot puretaan käyttäen hyväksi nykyistä kapasiteettia ja toteutetaan selkeä hallintomalli jossa sote alueiden määrä vastaa itsehallintoalueiden määrää

näen että jos tämä järjestelmä otettaisiin pois siinä olisi paljon selittämistä kansalaisille ja hyväksyttävyys kansalaisten silmissä vähenisi

nythän voi sanoa että tässä siirrytään tämmöiseen joustavaan ikärajaan tai niin ollaan oltukin mutta minusta on hyvä että se seuraa yhteiskunnan yleistä trendiä

tässä on paljon tehtävää myös sellaisen lainsäädännön parissa johon ei tarvita rahaa

jos työeläkelain puolella tämän joustavan yläikärajan nousuun päädytään sen jälkeen on hyvä pohtia täällä tätäkin

jos nyt sitten katsotaan mihin maailma on muuttunut turvallisuustilanteen osalta ja myöskin sitä faktaa että nyt näiden kehyslukujen valossa väistämättä poliisinaisten ja miesten määrä tulee laskemaan niin olen suurella hämmästyksellä seurannut tätä keskustelua jonka hiljaisuuden on melkein voinut tässä salissa kuulla että nyt tältä eduskunnalta ei löydykään sitten niin paljon huolta sisäisen turvallisuuden huolehtimisen tilanteeseen

alipalkan maksamisen kriminalisointi

mitä tulee siihen mistä voidaan vielä säästää kyllähän tässä aletaan tiukoille tulla oikeusministeriön alalta ja kun mennään tuomioistuimiin niin mielestäni kaikkein suurin kakku ovat nämä summaariset asiat eli ne riita asiat jotka ratkotaan niin että toista osapuolta ei ole paikalla vastaaja ei ole paikalla

toteutuessaan se toisi merkittäviä lisätuloja valtiolle

silloin tullaan siihen miten näitä voidaan ehkäistä

sen takia on erinomaisen hyvä että täällä on asiaan perehtyneitä edustajia kuten edustaja entinen ministeri räsänen ja edustaja kari jotka pitävät tätä esillä

muun muassa lainsäädännössä pikavippien rajoittamiseksi on ollut hyviä keinoja

mitä tulee sitten tähän voiko lautamies olla objektiivinen jos hän on yhteiskunnallisesti ollut aktiivinen niin en näe kuten rossi täällä totesi mitenkään niin että miksi juuri yhteiskunnallinen aktiivisuus voisi tehdä ihmisen vähemmän objektiiviseksi kuin mahdollisesti jokin muu tausta

tätä ei saa päästää unohtumaan ja tämä on aivan olennainen asia nyt kun hallituksessa ovat niin kokoomus keskusta kuin erityisesti perussuomalaiset

kansanvallassa pitää jollakin tavalla ne ihmiset valita ja tässä suhteessa kuten on todettu tämä poikkeaa muusta luottamusmiesasemasta

aluksi olin hieman epäileväinen tästä himasen tutkimusryhmän tuotoksesta ja erityisesti kun siellä lanseerattiin tämä hyvän kehä niin ihmettelin mitä se oikein tarkoittaa ja mitä sillä haetaan

nuorten työttömyys on sen kokoluokan ongelma joka on osaltaan ratkaisemassa tätä suhdannetilannetta mutta ennen kaikkea tämän hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden kannalta

sitten tein vähän kotiläksyjä ja havaitsin että hyvän kehähän on alun perin ruotsalaisen gunnar myrdalin hän oli hyvinvointitutkija sosialidemokraatti ja voi sanoa hyvinvointivaltion arkkitehti kehittämä teoria todella siitä että kun yhdessä kannamme vastuuta ja panostamme sosiaaliseen hyvinvointiin niin sitä kautta voi kansalaisten onnellisuus lisääntyä

herää kysymys missä ovat nyt ne edustajat edustaja hongisto ja kumppanit jotka viime kaudella tästä asiasta pitivät ääntä

mutta onnellisuuden suurin uhka on nuorten syrjäytyminen ja nyt valiokunta painottaa ponsissaan tätä varhaista puuttumista ja nuorisotakuun kehittämistä

kun pk yrittäjiltä kysyttiin mikä on suurin este sille että nuoria ei palkata töihin niin ensimmäinen oli yleisten työelämävalmiuksien puute toinen oli ammatillisen erityisosaamisen puute ja vasta seitsemäntenä tekijänä muutama prosentti yrittäjistä oli sitä mieltä että lainsäädäntö ja palkkakustannukset ovat se suurin tekijä mitä nyt täällä esitetään

aivan lyhyesti tähän ehkä loppuun että se on juuri näin niin kuin tolppanen sanoi että ilman muuta työnantaja voi aina maksaa vaikka nelinkertaisen korvauksen sunnuntaityöstä ja sehän on juuri sekä työelämää koskevien lakien että työehtosopimusten idea

keskustelu lähti tästä metropolivaltuustosta ja voin ilokseni todeta että metropolivaltuuston synnyttäminen tälle seudulle on ollut jo pitkään sosialidemokraattien tavoite ja suuri haave ja nyt se on tullut todeksi ja kiitos siitä hallitukselle

arvoisa puhemies

niin kuin valtiovarainministeri tässä totesi nyt jos koskaan tarvittaisiin vakauttavaa tuloratkaisua tarvittaisiin yhteistyötä yli ideologiarajojen

ja kun kysyttiin mistä tulee sana pakkolaki niin todella se tulee siitä että sen lausuntoluonnoksella olleen esityksen mukaan työehtosopimuksessa ei voisi sopia paremmin kuin laissa ja näin ei ole esimerkiksi tänä päivänä sunnuntaikorvausten osalta tai vaikkapa virkaehtosopimusten osalta

mutta toisin kuin edustaja lehtomäki sanoi metropolimallissa kyseessä ei ole kuntien välinen yhteistyö

ja kun tässä nyt näyttää siltä että työnantajat ovat aika tavalla juuttuneet omiin ideologisiin poteroihinsa niin kysyisin hallitukselta

arvoisa rouva puhemies

jäsenyys euroopan unionissa on suomelle myös turvallisuuspoliittinen ratkaisu ja nyt tämä keskustelu ja tämä lakiesitys täällä on selkeä askel eteenpäin eun turvallisuuspoliittisessa ulottuvuudessa

onko porkkanan lisäksi suunniteltu keppiä siltä varalta etteivät työnantajat tule tässä asiassa järkiinsä

se on hyvinkääläisten järvenpääläisten vantaalaisten ja helsinkiläisten ja idea on nimenomaan siinä että kun kuntien välinen yhteistyö näissä monitoimikuntayhtymissä ei ole toiminut niin sen takia tarvitsemme metropolivaltuuston jonka kansalaiset saavat valita suoraan ja tällä olisi iso mahdollisuus nimenomaan asumisessa jos arvoisat keskustan kollegat voivat vielä kuunnella liikenteessä maankäytössä

arvoisa rouva puhemies

ja kun ministeri soini täällä totesi että sitä vettä melotaan joka kanootin alla kulkee niin huomaa kyllä että ministeri soini on laittanut kanoottiin vauhtia eun integraation syventämiseen tällä puolella ja tästä ministeri soini ja koko hallitus ansaitsee kiitoksensa

eli tällä hetkellä jos esimerkiksi työehtosopimuksessa sovitaan niin voi sopia vaikka nelinkertaisen korvauksen mutta jos nämä pakkolait tulisivat eduskuntaan niin sen jälkeen voimassaoloaikana esimerkiksi lomarahoista ei voisi työehtosopimuksessa sopia toisin vaikka työnantajatkin niin haluaisivat

arvoisa puhemies

aivan edustaja satonen keskiluokan keski ja pienituloisten työntekijöiden asemasta pitääkin olla huolissaan ja sen takia esitimme tällä vuodelle vaihtoehtobudjetissa että palkasta ja eläkkeestä jäisi enemmän käteen ihmisille siis palkasta ja eläkkeestä enemmän käteen

kysynkin asuntoministeri viitaselta

näettekö että tällä metropolivaltuustolla jolla olisi vahva ote asumisessa olisi vaikutusta asumisen hintaan ja asuntojen saatavuuteen koska se on suurin ongelma tällä seudulla

hän itse asiassa juuri sanoi sen mitä yritin kysyä

ymmärrän kritiikkinne mutta ehkä silloin kannattaa kehu antaa kun siihen aihetta on

kokoomus vastusti sitä että keskituloisille ihmisille jäisi enemmän palkasta käteen

on totta että varmasti tämän lisäosan osalta työpaikkaomavaraisuuden osalta kun mustajärvi totesi että sitä on vaikea arvioida sitä on helppo arvioida

sen lisäksi kokoomus vastusti sitä että keskituloisille eläkkeensaajille jäisi enemmän käteen eläkkeestä koska se petti lupauksensa eläkkeensaajan verotuksen pitämisestä palkansaajien tasolla

mutta arvoisa puhemies kysyisin vielä mitä mieltä ministeri soini on siitä pitäisikö sisäministerin olla ulko ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan jäsen

pekkarinen mainitsi sanan välttämättömyysasiat ja luettelon asioista ja sen jälkeen siihen joukkoon kuului muun muassa ravintolaruoka

erityisen arveluttavaa ja tuomittavaa on mielestäni se että vaaleissa esiinnytään eri linjauksilla kuin mitä vaalien jälkeen ollaan valmiita toteuttamaan

ja kun nyt puhutaan sijoitusrahastoista niin jos hallitus valmistautuisi kehysriihessä ottamaan uusia veropohjan laajennuksia joilla voitaisiin sitten tehdä toisaalla veronalennuksia niin sillä varmasti olisi vaikutus tähän lakiin

tilanne on siis se että keskusta haluaa kyllä tukea heitä joilla on varaa käydä tuossa sundmansissa syömässä hyvä lounas tai illallinen mutta ei sitä pienituloista jonka pitäisi ostaa paistinpannu että saa hkn sinisen siinä paistettua tai kylpypyyhe että voi kuivata sen jälkeen kun on käynyt suihkussa tai jos parta pitää ajaa

sdplle kaikki työ on yhtä arvokasta ja tämmöinen vastakkainasettelu julkisen ja yksityisen sektorin työpaikkojen välillä ei ole hedelmällistä

ei sen sijaan te äänestitte tätä vastaan ja sen lisäksi lyötte vielä nämä isot asiakasmaksukorotukset jolloin herää kysymys kun on kysytty kuluttaja asiamieheltä ovatko nämä hallituksen asiakasmaksukorotukset asiallisia

jotta äiti tai isä voi mennä esimerkiksi vientiyritykseen töihin niin pitää olla mahdollista viedä lapsi päivähoitoon

eli kun salo menetti ison työpaikan sinne tuli paljon työttömiä niin nämä muut kriteerit sekä verotulojen osalta että sitten työttömyyskriteeri valtionosuusjärjestelmän sisällä toivat taas salolle lisää rahaa

tässä suhteessa se julkisen sektorin työpaikka mahdollistaa sen yksityisen sektorin työpaikan ja toisinpäin

arvoisa puhemies